oli

edustaja holmlund tässä viittasi tuomioistuinten resursseihin ja kun meillä puhutaan näistä viivästyksistä joita meillä oikeudenkäyntiprosesseissa on niin yleensä siinä tilanteessa viitataan siihen että tarvitsemme oikeuslaitokselle lisää voimavaroja

onko parempi että ihminen on töissä tienaa itse toimeentulostaan osan ja saa lopun sosiaaliturvana vai onko parempi että hän on kokonaan työttömänä ja hänen toimeentulonsa perustuu kokonaan muiden tekemään työhön

kun tämä asia pyrittäisiin tutkimaan meillä olisi paremmat edellytykset mitoittaa oikealla tavalla ne toimet joilla myös tätä rikollisuuden muotoa pyritään torjumaan

te tietysti voitte sanoa että näin ei olisi tapahtunut

sen jälkeen on paljon tietoisuus tästä ongelmasta kasvanut ja tähän ongelmaan on tietysti suhtauduttu ihan eri vakavuudella

jos se olisi kelalle siirretty niin se olisi sellainen automaatti joka rahana tulisi mutta näitä muita ongelmia ei selvitettäisi

luopuminen tarveharkinnasta tarkoittaa juuri sitä että jos meillä on erittäin hyvätuloinen puoliso niin hänenkin työttömän puolisonsa pitäisi saada yhteiskunnan maksamaa työmarkkinatukea

sen mitä työtön tai sairas tai vammainen ihminen saa kelalta määrittelee eduskunta eri lakien mukaan ja lakeja säätäessään eikä tähän oikeuteen saada näiden etujen mukaisia korvauksia kelalta vaikuta sitä eikä tätä se miten se kelan rahoitus järjestetään kuinka paljon tulee näistä sosiaaliturvamaksuista ja kuinka paljon tulee esimerkiksi suoraan valtion budjetin kautta

apulaisoikeuskansleri puumalainen on ottanut kantaa niin sanottuun suvivirsijupakkaan ja katsonut että tuollaista uskonnon harjoittamista ei pitäisi kouluissa olla

pyydän kuitenkin katsomaan mitä tapahtui kun lehman brothers kaatui new yorkissa ja kysyn mistä johtuu se talouden kasvun hidastuminen suomessakin joka viime kevään jälkeen siis vuosi sitten kevään jälkeen on reilusti tapahtunut

esimerkiksi minä henkilökohtaisesti olen aika tyytyväinen ministeri urpilaisen työhön enkä ollenkaan pidä siitä että hänen kilpailijansa käyttävät minun rahoja vaalikampanjassaan koska minäkin veronmaksajana olen osallistunut tätä kautta ehdokas rinteen kampanjan käymiseen

arvoisa herra puhemies

kun tässä yhteydessä esitetään joitakin säästöjä lääkekorvausjärjestelmään niin niitäkin tietysti vastustetaan

arvoisa herra puhemies

kimmo kiljunen puhui tärkeistä asioista mutta hän myös sotki asioita

arvoisa herra puhemies

kuten keskustelussa on käynyt ilmi tässä muun muassa esitetään että siviilipuolen terveydenhuollon henkilöstö voisi antaa puolustusvoimien terveydenhuoltohenkilöstölle jolla on siis täydet vaitiolovelvollisuudet varusmiehiä koskevia terveystietoja joilla tiedoilla sitten taas pyritään vahvistamaan sekä asianomaisen itsensä että muiden turvallisuutta muun ohella

jos meillä on kaksi henkilöä jotka saavat tosiasiassa sellaisia sosiaalietuja itselleen jotka eivät heille kuuluisi jos he ilmoittaisivat rehellisesti että asuvat yhdessä vaan jotka he saavat sillä perusteella että he itse asiassa väärin perustein ilmoittavat että toinen muka asuu jossain postilokerossa ja toinen asuu vaan siinä asunnossa niin minun mielestäni on aivan oikein että yhteiskunta ei heitä sitten toisella kädellä lähde erikseen tukemaan ja kannustamaan

on aivan perusteltua että tässä valossa kriittisesti tarkastellaan kaikkia näitä valitus ja pitkittämismahdollisuuksia mitä nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa

pitää kuitenkin muistaa että näitä vastuita on otettu vain ja ainoastaan sen takia että voitaisiin yrittää pelastaa suomen taloutta vielä huonommilta seurauksilta jos tämä kriisi hallitsemattomasti

minun mielestäni on aivan upeata että kun tänne tulee ulkomaisia vieraita eri puolilta maailmaa he huomaisivat että suomi on niin korkean koulutuksen ja osaamisen maa ja niin sivistynyt valtio että täällä tietystikään maan parlamentissa ei sallita tupakointia

ensimmäinen on se että mediassa kerrottiin että suomessa ihmiskaupan auttamisjärjestelmän piiriin hakeutuvien nigerialaisten naisten määrä nousi yhtäkkiä satoja tai sanottaisiinko tuhansia prosentteja

sosiaaliturvahan tarkoittaa sitä

kuten aikaisemminkin meidän puolelta on todettu niin valtio ei laita rahaa veronkevennyksiin vaan veronkevennykset tuloveronkevennykset merkitsevät sitä että vähemmän otetaan ihmisiltä heidän palkkatuloistaan tai eläketuloistaan

jos molemmat puolisot ovat työttöminä niin se kannustinongelma on erittäin konkreettinen mutta en ymmärrä sitä perustelua että hyvin toimeentulevan ihmisen perheenjäseniä pitää yhteiskunnan erikseen tukea koska on kohtuutonta edellyttää että puoliso pitää itse huolta omasta perheestään jos hänellä on siihen hyvät edellytykset

onko se parempi tämän ihmisen elämänhallinnan kannalta että hän on töissä

ja sitten laajemminkin selostetaan miten tämä hallituksen viime vaalikaudella antama esitys kiristyi tiukentui näiden pakkokeinojen käytön osalta ja eräiltä muilta osin nimenomaan sen vuoksi että perustuslakivaliokunta näitä tiukennuksia edellytti jotta laki olisi sopusoinnussa meidän perustuslakimme kanssa

tämä on joissakin tilanteissa varmasti perusteltua mutta itse haluaisin kiinnittää huomiota tämän resurssinäkökohdan lisäksi siihen miten meidän prosessejamme voitaisiin niin kehittää että oikeudenkäyntimme olisivat lyhyempiä

kiljunen tasan tarkkaan geneven pakolaissopimusta ja sen noudattamista luonnollisesti kannatan

herra puhemies

tässä laajassa päätöksessään hän toteaa perusteluissa viitatessaan euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kannanottoihin ja muihin aikaisempiin kannanottoihin muun muassa seuraavaa

kaiken kaikkiaan minä melkein ehdotan että kun seuraava hallitus taas miettii hallinnon uudistamista niin yhtenä vaihtoehtona harkitaan sitä että lääninhallinto palautetaan

en itse asiassa ottanut vahvasti kantaa sen puolesta että riittää että luotamme kuntapäättäjiin vaan tarkoitukseni oli edustaja viitasen ensimmäisen puheenvuoron johdosta tuoda esiin asian molemmat puolet

sen joka ottaa vastaan esimerkiksi pienipalkkaisen ja raskaan työn tulee saada enemmän kuin sen joka on työikäinen ja työkykyinen mutta ei tee työtä

arvoisa herra puhemies

edustaja kettuselle ja muille totean että en ottanut puheenvuorossani mitään kantaa siihen tulisiko omaishoidon tuki maksatuksen osalta siirtää kelan hoidettavaksi

jos kokoomus on mukana hallitusneuvotteluissa vaalien jälkeen niin tulemme hyvin vakavasti paneutumaan tähän kysymyksenasetteluun siitä miten oikeusprosesseja voitaisiin sillä tavoin kehittää että lopulliset ratkaisut tulisivat nykyistä nopeammin ja myös nykyistä halvemmalla

edelleen suomi antaa jokaiselle vainotulle suomeen tulevalle turvapaikan ja pakolaisstatuksen sitä kannatan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

yleinen hokema tänä päivänä politiikassa ja mediassa on se että tämä nykyinen hallitus tarkoitan tämän vaalikauden hallituksia ei olisi saanut mitään aikaiseksi ja että päätöksentekomenettely juuri tässä hallituksessa olisi aivan erityisen ongelmallista

kuten pääministerinkin puheenvuorosta ilmeni hallitus siirtää verotuksen painopistettä työnteosta ja työllistämisestä energian käytön ja ympäristön kuormittamisen verottamiseen

mitä vielä tulee tähän ihmisoikeuskeskukseen niin edustaja brax tiedän että tämän perustaminen perustuu ykssa hyväksyttyihin niin sanottuihin pariisin periaatteisiin

eräs vakava ongelma meidän oikeusjärjestelmässämme ovat aivan liian pitkät prosessien kestoajat

te arvois tai ketjun kannattaa euroopan parlam tin puhe esiasennus on saapunut seuraamaan täysistun toa toivota

lääninhallitukset ja läänit olivat hyviä toimielimiä maaherra oli erinomainen nimike sen lääninhallituksen johtajalle

arvoisa rouva puhemies

eli kun aikaisemmin näin ymmärsin oli tullut ihan harvoja yksittäistapauksia niin yhtäkkiä meille ilmestyi ilmeisesti kymmeniä nigerialaisia naisia muista eu maista muistaakseni lähinnä ranskasta joissa pitäisi olla toimivat auttamisjärjestelmät

minusta tämä olisi sellainen osa suomi kuvaa että kun nämä vieraat lähtevät omiin maihinsa ja kertovat että ajatelkaa niin sivistynyt ja järkevä valtio löytyy tuolta pohjoisesta euroopasta niin se vahvistaisi myönteistä suomi kuvaa

onko komitea valmistelemassa konkreettisia esityksiä joilla työnteon kannattavuus ja kannustavuus paranee